kuinka iso hintalappu kunnille tästä vanhuspalvelulaista tulee

tämä ajo ja lepoaika asetus joka on nytkin voimassa on omalta osaltaan lisäämässä liikenneturvallisuutta jota tässä salissa tänään ollaan hyvin paljon kyseenalaistettu saadaanko tällä uudella direktiivin soveltamisella sitä lisää

arvoisa puhemies

olemme tilanteessa jossa perustienpidon ja yksityisteiden rahoitus on pahasti alimitoitettu ja suuret väylähankkeet ovat sekaisin

pidän nykyisiä ajo ja lepoaika asetuksiakin kuljetusyrittäjiä kohtaan osaltaan kohtuuttomina puhumattakaan tämän lain soveltamisesta

esityksessä tai laissa on pyritty asettamaan yrittäjille niin vähän velvoitteita kuin mahdollista ja tämä hyvä

on hyvä että seuraavan vuoden budjettiin olemme jonkun miljoonan saaneet lisää se hyvä mutta nämä tulevatkaan miljoonat eivät edes vastaa kustannusten nousua joten siinä mielessä olemme vielä pahasti tien päällä

laissa on laajat poikkeusmahdollisuudet

kaikki ne yrittäjäkuljettajat jotka eivät tavaraliikennelain tai joukkoliikennelain mukaan tarvitse liikennelupaa

arvoisa liikenneministeri olette väläytellyt monenlaisia liikennepoliittisia uudistuksia

esimerkiksi joukkoliikenne lentoliikenne satamaliikenneselontekoja ollaan tekemässä

tämän työajan ulkopuolella on myöskin hallinnollinen työ ja kaluston huoltaminen ja muu paperityö mikä kuljettajiin liittyy

työryhmät istuvat muun muassa tämän autoilun verotuksen uudistamisen puolesta

olisi kohtuullista että eduskunta pääsisi uudelleen keskustelemaan liikennepoliittisesta selonteosta sen päivityksestä koska niin paljon kysymysmerkkejä ja uudistuksia on ilmassa ja uudistusten vastauksia tulee ensi vuoden puolella

ongelmakohtana itse pidän kun liikenne ja viestintävaliokunnassa tätä asiaa olen käynyt lävitse juuri tätä työaikakirjanpitoa

työajan kirjaaminen ja kirjanpidon säilyttäminen on velvoitettu nyt kahdeksi vuodeksi kerrallansa ja pidän sitä kohtuuttomana

kuljetusyrittäjillä on lain mukaan ja asetusten mukaan jo nyt oltava ajo ja lepoaikojen todentamiseen olevat dokumentit jotka saadaan sähköisesti näistä ajopiirtureista

tarkempia selvityksiä kun pyydetään niin niitä täytyy antaa jos todetaan että kuljetusyrittäjä on rikkonut esimerkiksi ajo ja lepoaikoja

liikenne ja viestintävaliokunta yksimielisesti vaati että työaikakirjanpidon velvoitteet poistetaan tästä laista

pidän muuten tämän lain asiaa sellaisena että valiokunnan käsittelyssä se voidaan hyväksyä mutta ainoa poikkeuksellinen asia on se että työaikakirjanpito siihen aiotaan vielä jättää

tästä on kyse myöskin hallituksen esityksessä jossa varhaiskasvatusta ei ole pystytty määrittämään mitä se on ja mitä se sisältää

heikoin lenkki on siinä että ministerit ja ministeriöt valmistelevat vuosisadan suurimpia uudistuksia ilman keskinäistä koordinaatiota

voidaan sanoa että on vain sarja teknisiä tarkastuksia ja tynkälakina tämä varhaiskasvatusuudistus menee eteenpäin

ja sitä toista vaihetta todellakin odotetaan jossa voidaan määrittää varhaiskasvatus myöskin se miten nämä suhtautuvat kotihoidon tuen kiintiöittämiseen ja siihen subjektiivisen päivähoidon rajaamiseen

esitys määrärahan osoittamisesta finavia oyn pääomittamiseen tuli yllättäen mutta ei ilmeisestikään pyytämättä

siksipä olin ajassa ja tein lisätalousarvioaloitteen jossa todettiin että määrärahat tulisi käyttää aluelentokenttien kehittämiseen

arvoisa puhemies

kokoomuksen edustajien on aivan turha mennä sen taakse että lehtiasiain neuvottelukunta jotakin tälle nyt hallituksen esityksessä olevalle asialle lehtien veronkorotukselle jotakin tekisi

vastikään maakuntien liitoilta on pyydetty selvityksiä siitä minkälaisia vahvuuksia maakunnilta alueilta löytyy näitten valtion työpaikkojen alueellistamisesta ja esimerkkinä pohjois pohjanmaalta löytyi tämän lääkealan keskuksen sijoittuminen ouluun

mutta minäkin toivon että lentoliikennestrategia linjaisi selkeämmin sitä minkälainen lentokenttäverkosto meillä tulevaisuudessa on muihinkin kuin vain helsinkiin tultaessa

ja erityisen tuohtunut olen siitä että tämä arvonlisäveron kiristys osuu eniten pieniin tilattaviin mielipide kulttuuri ja vaihtoehtoisiin lehtiin ja erityisesti paikallislehtiin

mitä hallitus aikoo näille valtion toimintojen alueellistamisen toiminnoille tehdä ja miten tämä lääkealan laitoksen sijoittuminen tullaan ratkaisemaan

oululuulajatromssa välille ollaan nyt perustamassa omaa reittiä mutta se lähtee käyntiin ainoastaan maakuntien ja näitten kuntien omilla rahoilla ei finavian eikä finnairin toimesta

on vaarana että median moniäänisyys uhkaa vaieta ja kaventua

tiedämme kaikki että niin palveluiden hallinnossa toteutustavoissa kuin rahoituksessa tarvitaan uudistuksia monenlaisia uudistuksia

tullaanko tulevaisuudessa näkemään vain suurten mediatalojen ja isojen lehtien tuotantoa

mutta kuntarajoja siirtämällä emme saa hyvää lopputulosta aikaan

arvoisat kokoomuslaiset edustajat jos vain kuntarakenteita siirtämällä päästäisiin hyvään lopputulokseen ja rahaakin säästyisi niin se olisi varmaan tehty jo

valtioneuvostolla on jo nyt kriisikuntamenettelymahdollisuus niiden kuntien osalta jotka eivät suoriudu omista tehtävistään ja ovat pahasti velkaantuneita

on odotettavissa että hallituksen uskolliset soturit nuo kuntajakoselvittäjät jalkautuvat pian kuntiin

uudesta valtionosuusjärjestelmästä ei ole vielä päälinjauksia olemassa miten tämä sama raha ja vähenevä raha valtionosuuksissa tullaan pyörittämään kuntien kesken

he eivät voineet odottaa tuon jonon lyhentymistä

ainoa vaihtoehto oli vuokrata asunto vapailta markkinoilta

missä määrin ja millä tarkkuudella hallitus aikoo uudistusta näitä kaikkia muita uudistuksia avata kun kunnat käyvät nyt kuntajakoselvittäjän kanssa näitä rakenteita lävitse

on äärimmäisen tärkeää että tulevaisuusvaliokunta on linjannut tässä selonteossa jälleen ilmasto ja energiapolitiikkaa niin kuin tässä salissa tämän neljän vuoden aikana on paljon tehty

tällaista on elämä yhdellä nuorellaparilla jolla on työtä ja kaksi palkkaa joista maksaa asumiskulut

olemme tilanteessa jossa tuettuja vuokra asuntoja ei rakenneta

mutta suurimmat päätökset tehdään kuitenkin kotitalouksissa tietysti elinkeinoelämän piirissä mutta myöskin maakunnissa

oikeusvaltion yksi tärkein tunnusmerkki on se että meillä on laadukkaat toimivat ja tehokkaat esitutkintatoimenpiteet syyttäjä ja tuomioistuin

haluankin kysyä sitä kuinka tietoisia meidän ministerimme ministeriaitiossa ovat maakuntien omista ilmasto ja energiasopimuksista tai ohjelmista

mutta niin kuin tässä salissa on moneen kertaan todettu niin olemme huolissamme siitä miten oikeudenkäyntien kestot muodostuvat tällä hetkellä liian pitkiksi ja ruuhkauttavat oikeuslaitokset

hallitus ja myöskin ministeri niinistö te ette millään tavalla helpota turpeen käyttöä energian käytössä ettekä myöskään samalla tavalla suomalaista työtä

kyllä kahvia ja tupakkaa kuluu seminaareissa kun mietitään mitä tälle koko sopalle kunnissa oikeasti pitäisi tehdä

esimerkiksi meillä pohjois pohjanmaalla tehdään nyt kuumeisesti omaa yhteistä ilmastostrategiaa joka on jatkumo hyvälle maakunnan omalle energiastrategialle

minä olen huolissani siitä miten tämä alueellinen tasa arvo tässä asiassa toteutuu

kansallinen suo ohjelma on käynyt läpi suomen suot ja niiden puitteissa voidaan maakuntakaavojakin tehdä ja ottaa huomioon erilaiset suot ja niiden käyttötarkoitukset

siellä tehdään todella niitä konkreettisia päätöksiä siitä miten ilmasto ja energia asiat tulevat tulevaisuudessa menemään

miten oikeusministeri brax olette saaneet minimoitua nämä alueelliset käsittelyaikojen erot ja todellakin niin että vain ainoastaan rahalla näitä asioita ei varmastikaan ratkaista

keskittämispolitiikan seurauksena työpaikat sijoittuvat kasvukeskuksiin joissa ei ole tarjolla kohtuullisen hintaisia vuokra asuntoja

mitä tulee lupa ja valvontatoimien maksullisuuteen pidän tärkeänä että suhteessa toiminnan laajuuteen niitä maksuja ja taksoja voitaisiin vielä paremmin kohtuullistaa

itsekin olen saanut paljon sähköposteja ja puhelinsoittoja että jotakin tarttisi nyt tehdä jotta tälle uudistukselle saataisiin hyvä pohja ja se voitaisiin viedä vielä tällä hallituskaudella eteenpäin

jonkunlaisia sisäisiä järjestelyitä suomessa täytyy näitten tuomioistuinten välillä olla ja muitakin rakenteita varmasti uudistaa

jos on kyse pienestä ammatinharjoittajasta tai navetan rakentamisesta niin onhan se aivan toista kuin jos jotain teollista rakennusta luvitetaan ja siitä kohdentuvia maksuja mietitään

keskustan mielestä tasapainoisella asuinalueella on pientaloja ja kerrostaloja omistusasuntoja ja vuokra asuntoja

etenkin taloudelliset vaikutukset vaativat vielä suurta näkökulmaa paljonko tämän uudistuksen hintalappu kokonaisuudessaan on

huolestuttavaa on että suurten kaupunkien menoleikkauksia ollaan tekemässä tulevan vuoden budjetteihin opetusministerin omassa asuinkaupungissakin jyväskylässä tuntikehyksien muodossa

arvoisa rouva puhemies

siksi kysynkin

miten tässä murroksessa tällaista uudistusta voidaan viedä kuntaan jossa ei ole valtion varoja välttämättä tulossa tarpeeksi

olen itse ei poliisitaustainen kansanedustaja ja siksi tämän lain käsittely lakivaliokunnassa oli erittäin mielenkiintoinen ja sivistävä matka tähän lainsäädäntöön

yhdyn niihin pyyntöihin että seuraavalla vaalikaudella kansallinen toimintaohjelma perus ja ihmisoikeuksien toteutumisesta suomessa kirjataan

kävin omassa maakunnassanikin tutustumassa esitutkinta ja pakkokeinolakia nyt soveltaviin poliiseihin ja heidän kanssaan käyty keskustelu rohkaisi minua siihen että uudistuksia tarvitaan

suomi on monella tavalla ihmisoikeuspolitiikan kärkimaita mutta me olemme saaneet korvapuustia monelta eurooppalaiselta ja ennen kaikkea ykn lapsen oikeuksien komitealta esimerkiksi lapsen oikeuksiin peruspalveluihin lähipalveluihin liittyen

sieltä olemme saaneet huomautuksia

uusia salaisia ja tarpeellisia poliisin pakkokeinoja voidaan käyttää siis salassa niiden kohteilta rikoksen selvittämiseen

arvoisa puhemies kana on tehty

haluaisin tässä nostaa esille että tällä hallituskaudella on meneillään lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma jossa on erittäin hyviä toimenpiteitä liittyen juuri lapsen oikeuksiin ja mahdollisuuksiin tulla kuulluksi ja saada erilaisia palveluita

uusia keinoja ovat tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta henkilön tekninen seuranta tekninen laitetarkkailu sekä suunnitelmallinen tarkkailu peitelty tiedonhankinta tietolähteen ohjattu käyttö ja valvottu läpilasku

odotan mikrofonit pois jotta

siellä on hyviä käytänteitä

seuraavan vaalikauden ohjelmaan jossa näistä perus ja ihmisoikeuksista sitten kirjataan jotain toivon että tästä meneillään olevasta lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta otetaan hyviä käytänteitä

miten viljaa edusti a moilanen pysyi kannatan tehtyä esitystä

salaisia pakkokeinoja saadaan pääsääntöisesti käyttää tiettyjen vakavien rikosten selvittämiseen ja vain jos niillä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle

keskusta pyrkii ehyeen yhdyskuntarakenteeseen

ehyt yhdyskunta merkitsee sitä että on vapaus valita asuinpaikka ja ihmisten usein tarvitsemat palvelut ovat lähietäisyydellä

salaisten pakkokeinojen ja peitetoiminnan käyttö ei ole mielivaltaista ei ole ollut tähänkään mennessä mutta ei ole tästä eteenpäinkään

ne ovat hyvä vaihtoehto mutta myös kaava alueiden ulkopuolelle pitää saada rakentaa kunhan rakentaa terveellistä jopa kaunista ja ekologisesti kestävää

poliisin olisi ennen peitetoiminnan aloittamista saatettava helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi onko kyseessä niin suunnitelmallinen ammattimainen tai järjestäytynyt rikollisuus että sen tutkinnassa saadaan käyttää peitetoimintaa

ministeri kiuru te ette ole osoittanut tarpeeksi keinoja joilla saataisiin lisää kohtuuhintaisia vuokra asuntoja pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin

kiireellisissä tilanteissa poliisi saisi ennen tuomioistuimen ratkaisua väliaikaisesti päättää eräiden salaisten pakkokeinojen käyttämisestä ja tämä on hyvä asia

lakivaliokunnassa meitä puhutti poliisin ja syyttäjän yhteistyö ja tietysti sen tiivistäminen

pientä ilmaa ilmeisesti on edelleenkin tässä salissa että tutkinnan johtajana voisi olla syyttäjä mutta itse näen tärkeänä että poliisi ja syyttäjä velvoitettaisiin nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön

ihmiset ovat lopen kyllästyneitä asumiskustannusten nousuun ja hallituksen saamattomuuteen asuntopolitiikassa

olemme todellakin olleet pitkään sähköisen viestinnän edelläkävijöitä emme sinänsä mallimaa mutta toivon että jatkossa meillä esimerkiksi viestinnän sovellutuksia viedään vientituotteena puhumattakaan sähköisistä sisällöistä ja ohjelmasisällöistä jotka ovat kyllä vientituotteena parhaimmillaan

syyttäjän olisi tarvittavassa määrin osallistuttava esitutkintaan varmistaakseen että asia selvitetään riittävästi

tässä salissa on tehty useita lakiuudistuksia tällä vaalikaudella joissa halutaan kiinnittää erityistä huomiota rikoksen uhrin asemaan ja erityisesti tänään ääntä siitä on pitänyt ed